pitää pitää siitä huolta että kannustimet säilyvät ja että ihmisillä on motiivi tehdä työtä ja autetaan niitä jotka ovat työikäisiä ja työkykyisiä löytämään itsensä takaisin työelämään

siis tässä olisi tarvittu visionäärisyyttä mutta ymmärrän hyvin että sitä on vaikea löytyä jos liikenneministeri itse käy puhumassa oman alansa kehitystarpeita vastaan

te olette puhuneet pääomaverotuksen uudistamisesta jo kaksi vuotta

olisi kohtuullista että te ottaisitte vihdoinkin vastuuta siitä mitä te teette tässä ja nyt ja mitä te esitätte tälle eduskunnalle

arvoisa edustaja aika on tullut täyteen

olisiko ministeri stubb valmis viemään tätä asiaa eteenpäin

ja kun edustaja hakkarainen tässä pohti tätä kuinka pitkään puu kasvaa ja että hyvästä puusta pitää maksaa hyvä hinta niin kai siellä viitasaaren sahalla pitää maksaa ammattimiehellekin

uskon että tähän palataan sitten vaalikentillä kun tulee näitä kysymyksiä että kuinka kallis lasku on taas eduskunnasta tullut kun ruvettiin sitä byrokratiaa ja sääntelyä purkamaan

mihin se hävisi

meillä on oulussa vrn hallintoneuvoston puheenjohtaja matti ahde joka on tehnyt paljon hyvää työtä tämän näköalan avaamiseksi poliittisessa päätöksenteossa

ja toivon että eduskunnassa voisi tästä vallita laaja yhteisymmärrys joka myös antaisi sitten turvan sille että suomalaiset voivat luottaa että tätä hoidetaan yli puoluerajojen vastuullisella tavalla

tässä oli teillä aika paljon kysymyksiä

uskoisin että myös muut kansanedustajat vähintäänkin nyt tämän radan varrelta plus ne jotka ottavat ympäristöasiat tosissaan tulisivat tähän liikkeeseen mukaan

niin eikös niin

siis raideliikenteeseen satsaaminen on pitkän ajan ratkaisu se on ympäristöystävällinen ratkaisu ja se on tulevan kasvun siemenien rakentamista ja se on myös tasapainoisen talouskasvun toteuttamista

joten arvoisa puhemies jotta suomi voisi palata kestävälle kasvu uralle jotta työllisyydestä pidettäisiin huolta vasemman ja oikean käden täytyy työskennellä samaan suuntaan toisiansa tukien

ei sekään tulee sormia napsauttamalla eikä vuodessa eikä viidessä vuodessa vaan käydään peruskoulut ja käydään ammatilliset koulut ja ammattikorkeakoulut

arvoisa puhemies

tässä työssä ei auta rahan siirtäminen yhdestä taskusta toiseen taskuun vaan tarvitaan niitä aitoja panoksia jotka synnyttävät tulevaisuuden kasvun eväitä

pulliainen sanoi niin sittenhän tässä on jotain logiikkaa tosin huonoa poliittista logiikkaa

siksi toivon että eduskunta budjettikäsittelyssään voisi ottaa vaarin ne ehdotukset joita sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä omassa vaihtoehtobudjetissaan tekee

joten ja sitten tullaan tähän lisäbudjettiin jos tämä hyvä työmies on joutunut työttömäksi niin nyt te hyväksytte sen että siellä hän on työttömänä tämän vaikean vaiheen ylitse

kun entinen ministeri ja kansanedustaja kalliomäki ei ole paikalla niin arvaan että hän pahoittaa mielensä kuultuaan entisen ministeri sarkomaan puheenvuoron siitä mitä perusopetukselle tehtiin viime vaalikaudella

siinä on riski että tulee pahat harrasteet ja se työmies ei ole käytettävissä sitten kun vienti vetäisi ja japani ja kiina ja muut huutavat suomalaista hyvää lankkua

kreikan jälkeen tuli irlanti ja sitten tulee portugali ja sitten tulee sanotaanko se ruma sana ja sitten sanotaan että vieläkö on lisää rahaa

mutta sitten laajentaisin keskustelua hiukan koska täällä on yksi asia jäänyt mainitsematta kokonaan hallituksen elvytystoimista ja se on tämä peltomaan myyntivoiton verovapaus koska nyt ministeri katainen on paikan päällä

petri salo sanon että minä olen sen verran tullut markkinatalouden kannattajaksi että olen sillä kannalla että sen joka ottaa riskin ja voiton pitää se riski myös kantaa

olkaa hyvä

kysynkin nyt ministeri kataiselta miten tämä peltomaan myyntivoiton verovapausasia jaksaa eli onko se tulossa ja koska ja miksi se kestää näin kauan vai onko tässä tultu uusiin ajatuksiin tämän tarpeellisuudesta

arvoisa puhemies

vielä vastauspuheenvuorot edustajille sankelo ja mustajärvi ja sitten puhujalistaan edustaja tainio ja sitten ministereiden vastaukset

kokoomuksen varapuheenjohtaja katajan puheenvuoro oli kyllä minusta arvokas ja merkittävä kun hän sanoi että tähän harmaan talouden torjuntaan suhtaudutaan vakavasti ja kokoomus on valmis siihen että tämä hallintarekisteriasia otettaisiin työn alle niin että nämä tiedot olisivat viranomaisten käytössä

arvoisa puhemies

siis onhan tämä jännää että tätä ehtymätöntä historiankirjoitusta jatketaan täällä kerta toisensa jälkeen ikään kuin se mitä viisi vuotta tai kuusi vuotta tai seitsemän vuotta sitten on tapahtunut selittäisi sen miksi nyt ei tapahdu mitään

nyt kuulimme että työllisyydestäkään tämä hallitus ei enää ota mitään vastuuta vaan itse asiassa onkin yritysten asia tämä työpaikkojen luominen ei hallituksen politiikalla ole ilmeisesti mitään vaikutusta

se on minusta merkittävä ilmoitus ja se tavallaan kertoo miksi me tarvitsemme tätä keskustelua

tätä vaan jatkuu ja jatkuu ja halu osoittaa että jotenkin olisi oltu erityisen ansiokkaita tällä vaalikaudella menee niin pitkälle että viime vaalikauden saavutukset pitää keskustan itsensäkin käydä kiistämässä ja niin pitkälle että jopa kansaneläkkeiden parannus mitä tulee kakkoskalleusluokituksen poistoon pitää laittaa tämän hallituksen piikkiin ja niihin miljooniin

älkääpäs puhuko puhemiehen kanssa päällekkäin

on olennaista että täällä on mahdollisuus kuunnella toisiamme ja silloin välillä huomataan että saattaa olla että täällä toisella puolella onkin jokin oikea ajatuksenpoikanen joten otan tämän ilmoituksen mielihyvin vastaan ja pidän sitä erittäin merkittävänä ilmoituksena tässä kaksituntisessa keskustelussa jonka olemme käyneet

sieltä löytyy ministeri katainen teillekin kyllä vielä lisäoppia

menkää rauhassa pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat

suurosingoille suurempi vero

joka viikonloppu on kyllä käynnissä tupailta jossa puhutaan että kyllä pitää suurituloisten tulla vastuuseen

totean lopuksi että tähän lisäbudjettiin tarvitaan lisää työllisyysmäärärahoja jotta edustaja hakkaraisen hyviin tavoitteisiin voitaisiin päästä ja siksi edustaja viitasen määräraha aloite kannattaa hyväksyä

arvoisa puhemies

oletan että pikkuhiljaa me voisimme lopettaa tämän aikaisempien hallitusten koskee se sitten stubbin tai kataisen hallitusta tai vanhasen kakkoshallitusta syyllistämisen

edustaja kantola sanoi kyllä erinomaisen tärkeän totuuden että näitä ei pidä laittaa vastakkain tätä kansallista yleisradioyhtiötä ja sitten kaupallista mediaa

arvoisa puhemies

keskustelu päättyi

joudun kiinnittämään vielä huomiota siihen että eduskunta sai viime kevään lopussa täysin väärää tietoa siitä mihin työllisyysmäärärahat erityisesti nuorten osalta riittävät

lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

todellakin me tarvitsemme molempia mutta yleisradiolle ei pidä laittaa sitä velvoitetta että sen pitää olla niin huono ettei sitä juuri kukaan katso jotta sitten katsojat tai kuuntelijat menisivät sinne kaupalliselle puolelle

viime keväänä kun oppositio oli huolissaan siitä että meillä toukokuussa valmistuu kymmeniätuhansia nuoria joilla ei ole tietoa siitä mihin työpaikkaan he pääsevät niin meille vastattiin että tämä asia on täysin hallituksen hoidossa ja että hallituksen sisällään tekemät päätökset riittävät turvaamaan nuorten auttamisen kesän aikana

ei pidä enää sanoa

kyllä se tilanne missä me nyt olemme jossa yleisradio on hyvä ja se on onnistunut pitämään kuuntelija katsojalukuja erittäin korkealla tämän mediamurroksen keskellä on paljon parempi

ja kun puhutaan siitä että meillä on työllisyysmäärärahoissa pulma niin on hyvä että valtiovarainvaliokunta on sen tunnustanut ja epäsuorasti myös puheenjohtaja edustaja kalli tässä

tänä päivänä ihmiset eivät enää ole yhden kanavan orjia vaan he seuraavat monia kanavia ja sitä kautta tämä laatu pysyy

puhujalistaan

nyt sitä ruvetaan korjaamaan tätäkin vain osittain ja riittämättömästi mutta lopputuloksena on se että monen kuukauden aikana heille on maksettu joutilaisuudesta

ennuste mäkelä on poissa

toivon että hallitus vakavasti tutkii sen informaation laatua kysymyksessä onko se edelleen

keskustelu päättyi jo valmis jos ajatus lasten ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan eteläosa on annettava lausunto viimeistään kaskas viides

ö ö nelkyt kaheksan pykälän muuttamisesta väliaikaisesta muuttamisesta ulkoministeri totesin että valtiovarainvaliokuntaan keskustelua keskustelu päätynyt omertanen saksta ja sillä että

keskustelua keskustelu pälkäne huomisesta surusta ja lähettää työelämän tasa oli

värikäs luoteis tilapäistuksen viides

en voisi tehdä tätä selvitetään sosiaali terveysvaliokunta ei ole työelämän tasa arvolle vähätulolausuntonsa keskustelua

juuri mainittuihin

voisi tehdä tätä sillä että lakivaliokunta keskustelua keskustelu päättely on syytä myös vesteriselle telakiven

myönnän vielä puheenvuorot edustajille autto lipponen pekkarinen ja lindström ja sitten yritetään kuulla pääministerin loppupuheenvuoro

mutta muutakin tarvitaan

rikastuivat esitellä pelastuksen päähän

uimisesta ja tätä se lähettää valtiovarainvaliokunta keskustelua keskustelu päättynyt kolmessa televisiosta ja se lähetetään valtiovarainvaliokunta

te ette ole tekemässä yhtään mitään tänä vuonna ettekä ensi vuonna

lähetystö vääristellä veistoksen pienen kahdeksansia

ja sitten te ette ota vakavasti palkansaajapuolen tarjouksia niin kuin entinen valtiosihteeri sailas sanoi että jos tätä sakn tarjousta ei nyt hyväksytä niin tässä on kysymys ihan jostain muusta kuin kilpailukyvystä

keskustelua keskustelu päätynyt kun siltanen sakstani ansiolähdetään mainittuihin oli

yritystalouteen sillä

jopa vesistö täyttä asiaa lähdetä

sanotaan että kenraalit käyvät aina niitä edellisiä sotia ja jotenkin tuli mieleen että näillä opeilla aiotaan nyt ottaa hallituksen toimesta vastaan myös tämä amerikan talouskriisi ja sen vaikutukset

keskustelua keskustelu päättynyt pohjatyö säästämisellä valtio

siis ihmiset joilla ei juurikaan ole mitään arvonlisäverovähennyksiä joutuvat maksamaan tämän veron oman työn hinnassa ja on selvä että tämä on tällä tavalla erittäin ongelmallinen asia emmekä me ole ensimmäisenä esittämässä ratkaisuksi arvonlisäveron korotusta vaan katsomme että nyt pitäisi historiallisesti tehdä se oikea ratkaisu tässä työn ja pääoman välisessä verotuksessa niin että myös pääoman omistajat tulevat mukaan kantamaan tätä laman taakan laskujen maksamista

arvoisa puhemies

tämän jälkeen myönnän vielä puheenvuorot edustajille erkki virtanen soukola rantakangas mäkelä ja paatero ja sen jälkeen kaikki puheenvuoroa pyytäneet ovat puhuneet vähintään yhden kerran

yhdestoista sija

kun edustaja zyskowicz sanoi että tämä pakkolakipaketti on tämmöinen miten se oli propagandistinen termi niin haluan kuitenkin palauttaa mieleen että tämän terminologian varsinainen isä on pääministeri sipilä joka esitellessään tätä pakettia ilmoitti että hallitus on päätynyt pakottavaan lainsäädäntöön